koska elintarvikkeiden jäljitettävyys sekä hygieniataso tulevat euroopan unionin ja usan suunnitteilla olevan maataloustuotteitakin koskevan vapaakauppa alueen myötä entistä merkittävimmiksi on elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen suhteen oltava äärimmäisen tarkkana

arvoisa herra puhemies

nykyinen työmatkakulujen verovähennysjärjestelmä on epätäsmällinen se aiheuttaa tarpeetonta byrokratiaa eikä se kohtele kansalaisia tasapuolisesti

elintarvikkeiden alkuperämerkinnät sekä tuotetiedot auttavat kuluttajia valitsemaan sellaisen tuotteen josta kuluttaja voi olla varma mitä se pitää sisällään ja mistä maasta tuotteessa käytetyt elintarvikkeet tulevat

on syytä muistaa että mitä pidempään sotainvalidit pystyvät tuella ja kuntoutuksella selviämään kotonaan sitä vähemmän he tarvitsevat laitoshoitoa

erkki virtasen kanssa että pitäisi olla erittäin huolestunut siitä että yhteiskunnassa ylipäätään on niin suuri joukko ihmisiä jotka joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen

työmatkalaiset joutuvat käyttämään paljonkin aikaa työmatkakulujen vähennysasioiden selvittämiseen veroilmoituksessaan

näin kuten jo aiemmin totesin yhteiskunnan varoja säästyy ja ennen kaikkea sotiemme veteraaneille voidaan turvata inhimillinen hoito

onkin erityisen tärkeätä että elintarvikkeiden pakkausmerkinnät saadaan nyt eussa kiireesti kuntoon niin että tuoteselosteissa ovat nähtävissä kaikki tuotteessa käytetyt valmistusaineet

otin tämän puheenvuoron oikeastaan siksi että halusin kiinnittää huomiota muutamaan positiiviseen asiaan mitä tästä lisäbudjetista ilmenee

kansalaisten tasavertainen kohtelu ei ole edes mahdollista johtuen verovirastojen paljonkin toisistaan poikkeavista työmatkavähennyksiin liittyvistä laintulkinnoista

arvoisa puhemies

lisäksi huomiota tulee kiinnittää pakkausmerkintöjen oikeellisuuteen äärimmäiseen oikeellisuuteen ja selkokielisyyteen

ensimmäinen on se että velanoton tarve on kuitenkin jäämässä nyt tänä vuonna arvioitua vähäisemmäksi ja myöskin korkomenot ovat jäämässä arvioitua vähäisemmiksi

kuluttajalla on oikeus saada tietää mitä hän ostaa

sotainvalidien korkea ikä ja nopeasti lisääntyvä avun tarve huomioon ottaen valiokunta pitää tärkeänä että avopalvelujen korvattavuus laajennetaan mahdollisimman pian koskemaan kaikkia sotainvalideja

myös tämä on suomalaisen ruuan ja elintarvikkeiden etu sillä suomalaisen ruuan turvallisuutta tai sen alkuperää ei missään nimessä meidän ikinä tarvitse hävetä

avohoidon tukitoimilla voidaan vähentää myös laitoshoidon tarvetta

monelle heistä kuitenkin oma auto on eräs tärkeimpiä työvälineitä tai oman auton käyttö työpaikalle kuljettaessa on ainoa kohtuullinen vaihtoehto ja sitä he myös tosiasiallisesti riippumatta verovähennysoikeudesta käyttävät

ensinnäkin maataloustuotteitten ja tuotantopanosten hintojen vaihtelu on erityisen voimakasta kasvinviljelyn osalta

eduskunnan tuleekin näyttää esimerkkiä koko julkiselle sektorille toiminnan järkevässä kohdistamisessa ja ylimääräisten kulujen karsimisessa

valtiovarainvaliokunnan esittämä ja koko tämän eduskunnan salin hyväksymä lausuma

tässä onkin onnistuttu täällä eduskunnassa esimerkillisesti

näin ei ole kuitenkaan haluttu asiaa hoitaa kuntoon ja siksi teen tämän lakiehdotuksen

jotta työmatkakulujen vähentämisoikeus kohtelisi kansalaisia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkialla suomessa matkakuluvähennyksen tulisi vastata todellisia matkakuluja tarkoituksenmukaisimman ja joustavimman kulkutavan mukaisesti

toiseksi maatalouden tuki ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista käsittelevä työryhmä antoi noin kuusi vuotta sitten raporttinsa

lain tulisi mahdollistaa oman auton käyttö kodin ja työpaikan välisessä työmatkaliikenteessä silloin kun omaa autoa tarvitaan myös työpisteestä toiseen siirryttäessä ja kun oman auton käyttö selkeästi kohtuullistaa työmatkaan käytettyä aikaa

arvoisa puhemies

haluan kompata tuota edellistä puhujaa edustaja anttilaa kun hän lopetti puheensa toteamalla että suojelun osalta suomi on tehnyt riittävästi

mutta nyt kun tukijärjestelmien sisältö on tuleville vuosille jo aika hyvin tiedossa tulee mieleen että onkohan näissä tukijärjestelmissä otettu ollenkaan huomioon sitä kai suomelan kirjoittamaa ansiokasta raporttia

näin ollen kun meillä on vielä siihen mahdollisuus kaikkia sotainvalideja pitäisi kohdella tasavertaisesti varsinkin kun haitta asteen määrittely ei ole ollut yksiselitteistä

nykyajan kovenevan työtahdin ja työelämän kasvavien haasteiden vuoksi työmatkojen joustavuutta ei todellakaan voida vähätellä

henkilöstön työtyytyväisyyskyselyssä edellisen vuoden kakstuhatyksitoista tehtyyn kyselyyn

keskustelu on päätynyt voimien neuvoston ehdotus hyväksytään on siellä ja suosioon ja terveysvaliokuntaan eskonen seuraa täysistuntoon torstaina kahdeksas yhdettätoista kaksituhattakaksitoista kello kuusitoista

arvoisa herra puhemies

herra puhemies

näin ollen maaseudulla asuvien mahdollisuudet käyttää joukkoliikennettä ovat eri puolilla suomea heikentyneet merkittävästi ja asukkaat ovat sen vuoksi aiempaakin riippuvaisempia oman auton käytöstä

niin sanottujen kimppakyytien käyttämistä tulisi verotus ja muunkinlaisin toimenpitein lisätä nykyisestään

tästä meidän on erityisesti kannettava huolta

metsistä saatavilla uusiutuvilla luonnonvaroilla luodaan uutta yrittäjyyttä palveluja ja maahamme uusia työpaikkoja

nykyisellään suuriin kaupunki ja muihin keskuksiin työhön kulkevista hyvin monet ajavat yksin tai sitten korkeintaan kaksi henkilöä samassa autossa

toivomme suunnitelmien ja koko peruskorjauksen jatkuvan yhtä hyvissä merkeissä myös ensi vuonna kun päärakennus otetaan käsittelyn alle

metsätalouden kannattavuudella on myös erittäin tärkeä merkitys elinvoimaiselle maaseudullemme nimenomaan sille että maaseutumme voisi säilyä tulevaisuudessakin elinvoimaisena

energiankulutuksen vähentämiseksi ruuhkien välttämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi olisi tarkoituksenmukaista kannustaa kimppakyytien käyttämiseen

metsäpolitiikalla halutaan tukea metsistä saatavaa hyvinvointia sekä biotalouden kasvua

sekä polttonesteiden hinnannousun että haja asutusalueen joukkoliikenneyhteyksien heikentyminen edellyttävät sallivampaa linjaa oman auton käytön työmatkakuluvähennyksessä

puhemies

jotkut ovat jopa joutuneet luopumaan työpaikastaan koska työssäkäynnin kustannukset ovat nousseet liian korkeiksi suhteessa työstä saatuun palkkaan

monen kohdalla tilanne on ollut sellainen että asuinpaikan läheltä ei kerta kaikkiaan löydy koulutusta vastaavaa työtä ja sen vuoksi työmatka on pitkä

herra puhemies

metsien monipuolisen käytön edellytyksenä on että metsät voivat hyvin ja niitä uudistetaan kestävällä tavalla

moni heistä on valittanut eri oikeusasteisiin saadakseen korjausta tilanteeseen mutta useimmissa tapauksissa päätös on ollut kielteinen

vtvn osalta peruskirjanpito ja sisäinen valvonta ovat kunnossa

hyvä tieverkosto on äärimmäisen oleellinen puuntuotannon ja puunhankinnan perusedellytys

taloudellisen taantuman väistyessä elinkeinoelämän haasteena tulee olemaan erityisesti ammattitaitoisen työvoiman saatavuus

jos tavoitteena pidetään hiilineutraalia ja energiaomavarannoltaan omavaraista maata on todella hienoa että hallitus on nyt valmis panostamaan uusiutuviin energialähteisiin

jotta siinä tilanteessa työvoiman saatavuutta voitaisiin parantaa ja työvoiman joustavaa liikkumista edistää työmatkakulujen vähennysjärjestelmää on yksinkertaistettava sekä myös oman auton käytön mahdollisuutta helpotettava

metsähakkeen ja turpeen käytön lisääminen on erittäin tärkeää taistelussa vyöryvää tuontikivihiiltä vastaan

kysymys on merkittävä sillä vain ammattimaisella metsien hoidolla ja käytöllä saavutetaan parhaat tulokset ilmastonmuutoksen estämisessä ja siihen varautumisessa

kyseisellä lainkohdalla on ainoastaan yksi vakiintunut tulkintatapa ja sen mukaan matkakustannukset voidaan vähentää ainoastaan julkisten kulkuneuvojen maksujen suuruisina

ainoastaan siinä tapauksessa että verohallituksen erikseen antamissa ohjeissa mainitut julkisten kulkuneuvojen odotusajat ylittyvät oman auton käytön voi verotuksessa vähentää

on kiistatonta että kun turpeen käyttöä voimalaitoksissa vähennetään samalla myös puun käyttö vähenee

tämä olisi hyvä niidenkin poliitikkojen muistaa jotka puhuvat voimakkaasti puun käytön lisäämisestä mutta samaan aikaan vaativat lopettamaan turvevarojemme hyödyntämisen

nyky yhteiskunnassa työssäkäynti on hyvin erilaista kuin aiempina vuosikymmeninä

haluaisin vielä erityisesti kannustaa syksyllä täysistuntokäsittelyyn tulevan kanslian ohjesäännön valmistelua nykyistä joustavampaan suuntaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

matkakuluvähennys pitäisi olla mahdollista kaikille niille verovelvollisille jotka voivat osoittaa tarvitsevansa omaa autoa työtehtäviensä asianmukaiseen hoitamiseen ja suorittamiseen tai joille oman auton käyttö selvästi kohtuullistaa työmatkoihin käytettävän ajan

ohjesäännön väljentäminen nimittäin tarkoittaisi esimerkiksi henkilöstön työpanosten tarkoituksenmukaisempaa suuntaamista kulloisenkin tarpeen ja tilanteen mukaan

tällä kertaa tämä budjetin käsittely täällä eduskunnassa on ollut aika hämmentävää kun näistä maatalouden tukien leikkauksista liikkuu niin monenlaisia lukuja

ongelmana on ollut ennen kaikkea bioenergia alan toimintaedellytysten hankaloittaminen jähmeillä ja pitkittyneillä lupakäytännöillä sekä veronkiristyksillä ja tu kien vähentämisellä

mutta kansainvälisessä vertailussa huomiota herättäviä luonnonvarojamme ovat erityisesti puhdas vesi ja puhdas viljelysmaa

tuloverolaissa on myös ehdottomasti varmistettava kansalaisten oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu riippumatta siitä minkä veropiirin alueella kukin asuu

lopuksi haluan kiittää tilintarkastajia tilintarkastajakollegoja edustaja tuupaista ja piiraista sekä tilintarkastusyhteisö kpmgn leif forsbergia paneutumisesta tähän vastuulliseen tehtävään

maapallon väkiluvun kasvu tulee vaikuttamaan merkittävästi suomen luonnonvarojen kysyntään sillä maamme muodostaa lähes ainoan alueen euroopassa jossa on kasvumahdollisuuksia sekä uusiutuvan energian että ruuan tuotannolle

mutta tosiasia on se kuitenkin että viljelijät ovat isossa ahdingossa ja erityisesti viljan viljelijät tällä hetkellä kun viljan markkinahinta on puolittunut ovat todella pahoissa vaikeuksissa

erityismaininnan ansainnee viime vuonna tehtävässään aloittanut eduskunnan kanslian sisäinen tarkastaja erkki kurikka joka on ansiokkaasti hoitanut tarkastustehtävänsä koko eduskunnan hyväksi

arvoisa puhemies

tynkkynen on täällä salissa ja hän jo viittasikin tuohon eilen kohua herättäneeseen mot ohjelmaan ja nimenomaan sen ohjelman antina olleeseen väitteeseen siitä että neste oil kun valmistaa tätä palmuöljyä jota kutsutaan biopolttoaineeksi se todellisuudessa aiheuttaa valtavan suuret ilmastopäästöt

maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseksi on tärkeä turvata se että ruuan tuotantoketjussa kaikki toimijat alkutuottajat teollisuus kauppa ammattikeittiöt pystyvät toimimaan kannattavasti ja kilpailukykyisesti

lausuntonamme esitämme että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot eduskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta

tämä vaikuttaa kovasti erikoiselta koska suomalainen ruoka ja ruuan raaka aine ovat kuitenkin kansainvälisesti kilpailukykyisiä

onko suomen hallitus jotenkin selvillä siitä miten tämä nesteen palmuöljytuotanto siellä kaukoidässä loppujen lopuksi toteutetaan

paitsi perinteiset alkutuotteet myös esimerkiksi luonnontuotteet ovat haluttuja maailmalla

tässä valossa suomalaisilla elintarvikkeilla olisi erinomaiset mahdollisuudet kasvattaa vientiä mikä tarjoaisi myös pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuden toiminnan laajentamiseen

toteutetaanko se esimerkiksi niin että sademetsiä hakataan ja se tuotetaan niillä alueilla ja kuinka paljon tästä sitten päästöjä syntyy

herra puhemies

maa ja metsätalousvaliokunta paneutui tähänkin asiaan hyvin ammattimaisesti ja perusteellisessa lausunnossaan toi tärkeimmän luonnonvaramme hyödyntämismahdollisuudet hyvin esille

kuten nyt käyty keskustelu osoittaa on hyvin tarpeellista tämä keskustelu mitä käydään ja opposition tekemä välikysymys hallituksen linjasta on perusteltu ja se on jopa hyvin perusteltu

varmasti tässä salissa ja suomessa ylipäätään puhutaan energiapolitiikasta vielä jatkossa monet kerrat ja varmaan tällä vaalikaudella vielä hallituksen ja eduskunnan piirissä

tähänastisilla toimilla on onnistuttu välttämään kriisin eskaloituminen mutta sen pysäyttämiseksi toimet eivät ole riittäneet

jollei kriisimaiden tilapäinen rahoittaminen auta onko annettu apu turhaa

puuta voitaisiin käyttää nykyiseen verrattuna jopa moninkertainen määrä energiantuotantoon vaarantamatta kuitenkaan metsäteollisuuden puuraaka aineen saantia

metsistä saatavia energiantuotannon raaka aineita ei tule kuljettaa kuitenkaan pitkiä matkoja

on selvää että vaikutukset koskettaisivat suomeakin ja meitä suomalaisia miten syvältä jäisi sitten nähtäväksi

taitaa käydä niin että tässäkin keskustelussa saattaa syntyä vastakkainasettelu metropolin ja maaseudun välillä ja minä kyllä olen sitten varmasti puolustamassa maaseutua yhdessä rintamassa

lähienergia on tuotettava mahdollisimman lähellä raaka aineita ja kulutusta

herra puhemies

täällä on vakavasti puhuttu myöskin velkaantumiskehityksestä ja monta kertaa keskitytään vaan valtionvelkaan mutta unohdetaan se että kyllä suomalaisessa yhteiskunnassa aika suuri velkataakka on nyt jo päällä